arvoisa herra puhemies

se on erittäin suuri asia että terveysriskit eliminoidaan sillä että nämä tarkastetaan puhdistetaan ja myös toisaalta paloriskien määräkin vähenee huomattavasti

on pystytty valtion tukemalla asuntotuotannolla korvaamaan nimenomaan tämä vapaarahoitteinen osuus mutta ennen kaikkea peruskorjaamisrakentamisessa tämä taloyhtiöille kohdennettu investointiavustus on ollut myös todella merkittävä ja sen jatkaminen ensi vuoden maaliskuun loppuun saakka on todella hyvä asia

erityisryhmien asuntotuotantoon sijoitetut lisävaltuudet ovat kaksisuuntaisia

kiitoksia ministerille erittäin hyvästä selvityksestä

omistusasuntotuotanto on tyrehtynyt nollaan ja nimenomaan niin kuin ministeri viittasi omassa puheenvuorossaan meidän pitää ammattitaitoa pitää yllä ja laskusuhdanteessa ennen kaikkea näistä ammatti ihmisistä pitää kiinni koska noususuhdanne tulee joka tapauksessa muutaman hetken kuluttua

korjausrakentaminen on myös se mihin pitää pystyä nyt lisäämään koska se on nimenomaan työvaltaista jonka kautta me pystymme näitä ammatti ihmisiä pitämään töissä

mutta tietysti meidän pitää keskustelua herättää myös siitä kuinka me todella näitä niin sanottuja kovan rahan vuokra asuntoja pystymme tarjoamaan markkinoille koska näyttää siltä että missään tapauksessa yhteiskunnan varoilla rakennetut vuokratalot vuokra asunnot eivät tule riittämään kokonaismäärältään

mielestäni vanhasen kakkoshallitus on seurannut tilannetta erittäin hyvin ja edennyt asioissa eteenpäin ja on valmiuksia tehdä uusiakin ratkaisuja nopealla aikajänteellä

erkki virtanen totesi omassa puheenvuorossaan näitä asuntoja on rakennettu sinne missä meillä ei ole vuokralaisia ja siellä missä olisi vuokralaisia ei näitä asuntoja ole

ajattelen kysyä asianomaiselta ministeriltä tai valtioneuvoston jäseneltä

mutta ensinnä arvoisa puhemies ennen kaikkea tietysti tässä kovan rahan vuokra asuntotuotannossa tietysti pitäisi miettiä monia eri vaihtoehtoja joilla tämä kimmoke ja kiihdyke saataisiin lähtemään liikkeelle

miten on suhtauduttu tähän lamaan ja kuinka hallitus on valmistautunut tähän lamaan verrattuna tuohon edelliseen ahon hallituksen aikana tapahtuneeseen asiaan

arvoisa herra puhemies

aivan aluksi haluan kiittää oppositiota

nostitte esille tärkeän asian

harmaa talous on kuin syöpä syöpä joka levitessään kuihduttaa yhteiskunnan elinvoiman

siksi sen leviäminen pitää estää

väitän että harmaa talous on tällä hetkellä levinnyt niin laajalle että lähes jokainen suomalainen on siihen jollakin tavalla törmännyt joko tietäen tai tietämättään

monet yrittäjät ovat sanoneet että urakkakilpailuissa tehdään nykyään tarjouksia jotka lakisääteisten palkkojen ja maksujen jälkeen tuottaisivat urakoitsijalle tappiota

harmaa talous johtaa itseään ruokkivaan kierteeseen

kouluissa terveyskeskuksissa sairaaloissa vanhusten hoitokodeissa ja vaikka pienten yritysten kasvun tukemisessa

eri selvitysten mukaan verotulojen menetykset ovat miljardien eurojen luokkaa siis satoja euroja vuodessa jokaista suomalaista kohden

keskustan eduskuntaryhmä on tyytyväinen että keskustelua harmaasta taloudesta käydään nyt joka puolella yhteiskuntaa

meidän on yhdessä etsittävä ratkaisuja sen torjumiseksi

tulokset ovat hyviä

jopa harmaan talouden tutkijat ovat kiitelleet sitä että tämä hallitus on toteuttanut useita jo toistakymmentä vuotta vireillä olleita hankkeita

verottajalle annetaan lisää mahdollisuuksia saada tietoa jota tutkinnassa tarvitaan

esimerkiksi jatkossa verottaja voi hankkia tutkittavien yritysten tilitietoja ja vertailla eri laitoksista saatuja tietoja keskenään

lisäksi hallituksen alaisuudessa ministeriöissä on käynnissä useita kymmeniä toimenpiteitä joilla etsitään keinoja harmaan talouden suitsimiseksi

kun tiedän vielä ja tunnen ed

täällä on viitattu mahdollisuuksiin vaikuttaa täällä eduskunnassa ja todettu että monesti nämä asiat katkeavat mutta kyllä tämä on sen luokan esitys että ministeriön kannattaa tämä asia ottaa esille jos ei tämä valiokunnassa lähde etenemään

pyrinkö vain maksimoimaan oman hyötyni vai hoidanko maksut kuntoon

kyllä näitä vaihtoehtoja on ja sille valiokunnalle mihin tämä menee sellaisin saatesanoin että eivät hautaa tätä sinne kasaan vaan lähtevät viemään tätä määrätietoisesti eteenpäin

viime kädessä suomalainen työ turvataan pitämällä huolta suomalaisista rehellisistä asiansa hoitavista yrityksistä jotka kantavat yhteiskuntavastuunsa kaikissa olosuhteissa

arvoisa herra puhemies

poliisin antamien maksamattomien sakkojen muuntaminen vankeusrangaistukseksi poistettiin tämän vaalikauden alkupuolella

se on myös totta että tänä päivänä saamme lukea hyvin paljon lomautuksista lomautusvaroituksista ja tällaisista jotka johtuvat tietysti niin kuin täällä on todettu maailmanpoliittisista tilanteista finanssikriisistä

pelkäsimme lain käsittelyn aikana että se voi johtaa kielteisiin seuraamuksiin ja edellytimme että oikeusministeri antaa eduskunnalle ja etenkin lakivaliokunnalle selvityksen lain vaikutuksista

onko nyt arveluttavaa tai harva parvekkeelta tai etenkin arveltavissa se että näitä lomautusvaroituksia yt neuvotteluita tavallaan yritykset lähtevät käymään optionomaisesti eli ne varaavat mahdollisuuden mikäli tämä tilanne syvenee

kysyisin oikeusministeriltä

kauppojen aukiolojen vapauttaminen ja lisääntynyt rikollisuus ovat johtaneet siihen että myymälähenkilökunta tuntee todella turvattomuutta

yöllä auki olevissa liikkeissä saattaa olla vain yksi työntekijä joka ei voi tehdä muuta kuin hälyttää poliisit paikalle ja odotella virkavaltaa varkaan luikkiessa pakoon

mihin toimenpiteisiin hallitus on ajatellut ryhtyä että myymälähenkilökunnan turvallisuus taattaisiin ja varkaiden kiinnijäämisriski olisi todellinen uhka rikosta suunnittelevalle henkilölle

arvoisa herra puhemies

tässä monta kertaa kun kierrän suomea ristiin rastiin ja tietysti nyt näin kesäaikana sitä on tullut tehtyä jonkin verran ihmettelen nimenomaan sitä kansalaisvastuuttomuutta mitä ihmisillä on jätteitten käsittelyn suhteen ja jätteitten pois laittamisen suhteen nimenomaan niin kuin täällä jo viitattiin näihin yhteisiin parkkipaikkoihin pysähdyspaikkoihin levähdyspaikkoihin

mutta arvoisa puhemies oikeastaan tämän puheenvuoroni pyysin nimenomaan sen takia että meidän pitäisi oppia lajittelemaan mitä ed

meidän pitäisi oppia lajittelemaan ne jätteet uusiokäyttöön tai hyötykäyttöön ja ennen kaikkea tietysti sitten se että ne jätteet mitkä ovat todella niin sanottua kaatopaikkajätettä olisivat sitä ainoastaan

nyt laitetaan monissa paikoissa kaikki tavarat samaan pussiin samaan laatikkoon samaan koteloon ja siitä tulee ylimääräistä kuormitusta ympäristöön ja ennen kaikkea tietysti sitten se että

arvoisa herra puhemies

ihmiset odottavat päätöksiä epätietoisina hyvin pitkään

keskustelu on täyttynyt huimissa ostoyritys vuokraa sille että ympäristövaliokunta tämä kyky keskustelu vain pysytellä yhdistyksen jätevuoret kasvavat

ihmisten harkintakyky on pettänyt monissa asioissa

saatetaan ottaa muutama kymmeneuronen sataeuronen pikavippiä kännykällä ja sitten todellakin tämä niin sanottu efektiivinen korko todellinen korko saattaa olla jopa satoja jopa toistatuhatta prosenttia kuten tuossa edellä todettiin

toinen ongelma sitten mikä on hyvin vahvasti ollut esillä on se että meillä eri oikeusasteissa tietotekniikka tietokoneohjelmat eivät pysty keskustelemaan toistensa kanssa

oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen mukaan riitajuttujen kulut ovat kaksinkertaistuneet kymmenessä vuodessa

tavalliset kansalaiset eivät useinkaan pysty vaikeuksitta selviämään oikeudenkäynnin aiheuttamista ylimääräisistä menoista

oikeudenkäyntikuluista voi käytännössä riippua miten kansalaisten yhdenvertaisuus lain edessä toteutuu tai jää toteutumatta

miten ihmisten yhdenvertaisuus lain edessä saadaan turvatuksi ja myös varakkailla kansalaisilla olisi mahdollisuus käydä oikeutta

maailmalla kerätään yhteisvastuullisesti tukea apua näille katastrofialueille ja se on ihan oikein

onko koskaan suomessa mietitty sitä että kun maanjäristysalueelle lähetetään apua sinne voitaisiin toimittaa puurakentamisen tuotteita puurakentamisosaamista elikkä toisin sanoen ihan suoraan sanottuna puutaloja

onko mietitty että voitaisiin käyttää muita tapoja esimerkiksi riitalautakunnan sovittelumenettelyä tai tällaisia jotka olisivat hyvin nopeita ja joissa voitaisiin todeta onko tässä asiassa mahdollisuutta edetä

hakola kysyi tähän lakialoitteeseen nimeäni tuossa kahvilassa olin tavannut kansanedustajan työhöni liittyvällä työmatkalla soinin kuntaan erään pariskunnan ja he kertoivat että heidän poikansa on nimenomaan kriisinhallintatehtävissä

hän on hankkimassa autoa mutta hän on sellaisella alueella jolla tämän auton turvallisuus ja pitäminen loukkaantumattomana ja kolhimattomana on täydellinen ongelma joten sitä täytyy jossakin kontissa säilyttää siksi aikaa

oli todella hyvä kuulla että tällä rintamalla edistytään ja ennen kaikkea tietysti kun viedään puurakentamisen tuotteita niin me pystymme siltä osin luomaan suomeen näitä paljon kaivattuja työpaikkoja

toivon että tämä esitys menee myönteisessä valossa eteenpäin

olisin kysynyt sitten lähinnä näistä normeista ja esitän sen kysymyksen asuntoministeri vapaavuorelle

kun ajatellaan sitä että viedään esimerkiksi haitin alueelle puurakentamisen tuotteita tai puutaloja niin onko meillä normistossa sitten eroa suomen osalta muussa kuin tietysti lumikuormassa

mutta arvoisa herra puhemies on erittäin hyvä asia että nyt on valtiovallankin taholta ymmärretty tämän suhdannevaihtelun korjaaminen ja edesauttaminen tuotannon osalta